kun täällä ryhmäpuheenvuoroissa arvioitiin tämän ratkaisun merkittävyyttä suomen energiapoliittisen linjan osalta niin on ehkä syytä kuitenkin muistaa että nyt meillä on täällä ratkaistavana toinen niistä periaateluvista jotka jo viime vaalikaudella eduskunnassa myönteisesti päätettiin ja siinä mielessä vaikka tämä päätös täällä saisi nyt saman sisällön joka oli talousvaliokunnan mietinnössä sillä ei tehtäisi isoa muutosta suomalaisen energiapolitiikan linjaan

kuten pääministeri totesi asia on monimutkainen mutta edustaja pekkarinen asiaan voidaan vaikuttaa jopa oppositiosta käsin

jo vuosi ennen vaaleja tilanteessa jossa perussuomalaisia ei edes näkynyt valtiovarainvaliokunnassa kun mietintöä siellä silloin tehtiin pystyttiin kuvaamaan tarkalleen se kehitys jota on nyt noudatettu

ero on se että silloisen opposition linja on pystytty poliittisella vaikuttamisella viemään nyt hallituksen linjaksi ja pystytään hallituksesta käsin vaikuttamaan ei vain suomen toimenpiteisiin ja linjaan vaan kuten pääministeri täällä mielestäni hyvin kuvasi vaikuttamaan myös siihen linjaan mitä muut euromaat tekevät ja mitä euroopassa tehdään

kuten täällä eilen todettiin tämä työssäkäyntialueen määrittely löytyy voimassa olevasta lainsäädännöstä

sen jälkeen siinä lukee toinen kriteeri joka edellyttää että on riittävän vahva kunta taloudellisesti huolehtimaan itse niistä palveluista

hallitusohjelmasta löytyy työssäkäyntialueen määrittelyn lisäksi aivan selkeä erillinen kohta jossa todetaan mitä tapahtuu niille kunnille jotka ovat sen työssäkäyntialueen ulkopuolella olevia syrjäisiä kuntia

tämä ei ole suinkaan uusi malli koska monet esimerkiksi keskustajohtoiset kunnat ovat jo vapaaehtoisesti joutuneet tukeutumaan tähän samaiseen isäntäkuntamalliin nykylainsäädännön puitteissa

joka viikko torstaisin kyselytunnilla keskustan edustajat kertovat täällä että koulutukseen on liian vähän rahaa ja syyttävät hallitusta määrärahaleikkauksista

onko keskusta hylännyt koulutuksen ja kunnat vai ymmärränkö niin että olette tukemassa hallituksen linjausta

arvoisa puhemies

perussuomalaisten puheenvuorossa kun siinä päästiin kotimaan asioihin pitkän eu osuuden jälkeen reilusti kerrottiin suomalaisille yrittäjille mistä perussuomalaiset ovat halukkaita leikkaamaan

yritysten rahoista yritystuista lisäleikkauksia

viime kauden linja säilyy

mutta tällä keskustan johdonmukaisella linjauksella joka puheenvuorostanne ilmeni ei kyllä päästä puuttumaan siihen keskustajohtoisen hallituksen jälkeensä jättämän perusongelmaan velkaantumiskehitykseen

tämä velkaantumiskehitys edellyttää sellaista johdonmukaisuutta jota kuulimme täällä hallituksen nykyisen hallituksen puheenvuoroista

tämä kehitysyhteistyöasia on sillä tavalla hankala että jos perussuomalaiset ajattelevat kansalaisten karttuisan käden olevan se väline niin täytyy muistaa aivan kuten edustaja kantola totesi että meillä on monia eri tapoja jo nykyisin kansalaisille osallistua myös humanitaariseen apuun kansainväliseen kehitysyhteistyöhön niihin projekteihin

voisi kysyä edustaja soinilta miten olette itse arvioinut minkälainen merkitys tässä teidän esityksellänne on siihen miten esimerkiksi kirkon keräykset monien kansalaisjärjestöjen keräykset tämän jälkeen tulevat kehittymään

itse ainakin ajattelisin että jos te kansalaisilta haluatte suunnata näitä voimavaroja valtiolliseen kehitysyhteistyöhön niin sitten nuo muut kanavat ehtyisivät

tunnustan olevani nyt hyvin hämmentynyt hämmentynyt että entinen vahva kuntapuolue keskusta on hylännyt kunnat

suomi on siirtänyt itsehallintoon kuntiin paikalliseen päätöksentekoon sen vallan mikä euroopassa on vielä ylempänä ja nyt olisitte siirtämässä sieltä peruskunnista valtaa ylemmäs

politiikka on mahdollisuuksien taidetta ja siltä osin kuten aiemmin totesin voidaan myös vastuullista oppositiopolitiikkaa tehdä siten että haetaan ratkaisuja eikä vain arvostelua eli silloin esitetään vaihtoehtoinen linja

ja ihmettelen kyllä keskustan ja perussuomalaisten linjaa jossa heittäydytään laineille ajelehtimaan pelataan upporikastarutiköyhää ja tällä politiikalla tulee eteen se rutiköyhä vaihtoehto

olette pitkään vaatineet hallitsematonta velkasaneerausta vastustaneet sitä että hallituspuolueet kuusi puoluetta tässä eduskunnassa yhteisesti haluavat löytää vastuullisen ratkaisun vastuullisen suomalaisten veronmaksajien kannalta vastuullisen koko euroopan kannalta vastuullisen euron kannalta

kun te olette toistuvasti täällä kertoneet että kunnille täytyy antaa lisää rahaa valtionosuuksia kun te olette toistuvasti kertoneet että kunnille täytyy antaa lisää rahaa koulutukseen täytyy antaa ammattikorkeakouluihin täytyy antaa yliopistoihin niin missä tuossa teidän esityksessänne määrärahat ovat

vai onko tarkoitus asia hoitaa kuten edustaja sipilä totesi viemällä niitä tuoleja ja pöytiä luokasta toiseen

kun täällä keskustellaan nyt sote ratkaisun ja kuntarakenteen liittymäkohdista niin kyllä täytyy ensin olla tiedossa se edetäänkö hallituksen viitoittamalla vahvan peruskunnan mallilla vai keskustan monitoimikuntayhtymä mallilla

samaa voisi toivoa erityisesti entiseltä vastuulliselta kuntapuolue keskustalta

tällä hetkellä kuten pääministeri totesi toimintaympäristö on muuttunut siten että tahtomattamme kivihiili on tullut liian isoon osaan kotimaisessa energiapolitiikassa ja sen takia on hyvä että hallitus on tehnyt politiikkaa ajassa korjausliikkeen tältä osin jolloin voidaan tukea kotimaista energiaa

tältä osin pidän hyvänä että täällä on hyvin laaja konsensus energiapolitiikan kokonaisuudesta ei mitään yksittäistä energiamuotoa vastaan ei vain yhden puolesta vaan hyvin laajapohjainen energiapaletti

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen tässä on vaan se ero kun totesitte että teidän linjanne on pitänyt että linjasta en tiedä se on ehkä ollut vähän epäselvä mutta keinot toimenpiteet ja tulokset ovat kyllä pitäneet

olitte sitä mieltä että olisi ollut hyvä saada vakuuksia mutta totesitte kun olitte itse vallassa että ne ovat aivan mahdottomia ja tarvittiin toinen puolue hallitukseen hoitamaan nekin vakuudet kuntoon

tässä keskustelussa on peräänkuulutettu niin valtiovarainministerin kuin monen edustajankin toimesta perussuomalaisilta selkeästi vastausta vain yhteen kysymykseen johon on hyvin helppo kertoa se vastaus jos se on olemassa

kun puolueenne puheenjohtaja on ilmoittanut että yritysten sivukuluja täytyy alentaa niin mikä sivukulu tässä teidän esityksessänne on sellainen joka alenee koska tuon esityksen lukemalla siellä on vain sivukulujen korotusesityksiä

jotta tulee ihan selväksi että puhutaan samoista käsitteistä niin onko siis perussuomalaisten keskuudessa sellainen ihmeellinen käsitys että arvonlisävero on työnantajan sivukulu

jos näin ei ole niin mistä sivukuluista teidän puolueenne puheenjohtaja sitten puhuu kun teidän esityksessänne ei ole ensimmäistäkään työnantajan sivukulua esitetty alennettavaksi

täällä on myös yhteisymmärrys siitä että myös poliisin osalta on tarvittu ja tarvitaan rakenneuudistuksia

rakenneuudistusten osalta sosialidemokraatit ovat painottaneet aina sitä että painopisteen pitää olla lähellä kansalaisia niin sanotussa kenttätyössä

täällä keskustan puolelta todetaan että hallitus on nyt kiinni rakenteissa ja että keinot ovat tässä etusijalla

tältä osin pidän hyvänä sitä että keskustan ryhmäpuheenvuorossa harrastettiin itsekritiikkiä kun todettiin että aiemmissa uudistusvaiheissa tämä johto on jäänyt liian suurelle painolle näissä uudistuksissa ja resursseja olisi pitänyt siirtää enemmän kenttätasolle